täällä nousi esiin myös ely johtajien asema kaiken kaikkiaan

siinä mielessä tämä nyt ei ole välttämättä mikään yllättävä linjaus koska jo tälläkin hetkellä kuntajakolaissa lähdetään siitä että kunnat muodostuvat työssäkäyntialueista tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ja tällä hetkellähän me tiedämme että nykyinen kuntarakenne ei vastaa tätä kuntajakolain tavoitetta siitä että kunnilla olisi riittävät voimavarat vastata näistä palveluista

siitä myös hallitus oli omassa selonteossaan katsonut että on syytä selvittää tarve päätoimisiin ylijohtajiin ely keskuksissa

eli entistä enemmän myös valtiovalta monissa hankkeissa yhdessä kuntaliiton kanssa on tukemassa kuntia siten että nuo yhdistymiset lähtisivät alusta asti mahdollisimman onnistuneesti käyntiin

tältä osinhan hallintovaliokunta omassa mietinnössään yhtyi tuohon näkemykseen että tuo selvitys on syytä tehdä ja arvioida sen pohjalta olisiko toimintamallia tältä osin muutettava

tältä osin kaikkien on syytä käydä läpi omat prosessinsa mutta muun muassa työ ja elinkeinoministeriö on pyytänyt suoraan myös alueilta ehdotuksia siitä miten pitäisi toimintatapoja uudistaa että saataisiin muun muassa turvelupien osalta prosessit toimimaan nykyistä nopeammin

sen johdosta hallitus pitää tärkeänä sitä että koko suomen osalta kuntarakenne käydään läpi palvelurakenne käydään läpi katsotaan kuinka pitkälle eri alueilla on päästy paras hankkeen seurauksena ja mitä mahdollisia lisätoimia täytyisi tehdä niin että voitaisiin varmistaa ihmisten palvelut jatkossa

eli kyllä se on todettu että monien hankkeiden osalta se että lupaprosessit pitkittyvät ja niissä saattaa olla vuosienkin viive estää sitä että voitaisiin toimia muun muassa energiapolitiikan ja elinkeinopolitiikan kannalta tehokkaalla tavalla

on tärkeää ottaa oppia siitä mitä paras hankkeen aikana on todettu ja yksi merkittävä puutehan paras hankkeessa tutkimusten mukaankin oli se että siinä ei ohjattu alueita näissä tilanteissa kun alueilla syntyi ristiriitoja eikä löytynyt yhteistä näkemystä

tuota työtä pyritään myös tekemään yhteistyössä alueiden kanssa eli ottamaan sieltä aloitteita vastaan siitä miten siellä asiantuntijat ja toimijat näkevät missä ovat ne pullonkaulat mihin voisimme vaikuttaa

kyllä tavoitteena on mahdollisimman paljon myös automatisoida nyt niitä prosesseja mitkä on mahdollista automatisoida jotta voisimme sitten suunnata sen inhimillisen tekemisen sinne missä tarvitaan edelleenkin ihmisten osallistumista ja tekemistä

nämä ovat ne ohjauskeinot jotka olen määritellyt ja tuo perälaudan puute oli paras hankkeessa eräs ongelma

täällä keskusta ei ole irtisanoutunut käsittääkseni tästä vahvan peruskunnan ideasta sinänsä vaan olette kaiketi pitäneet sitä myönteisenä mutta olette juuri olleet hyvin huolestuneita siitä millä keinoilla nyt tuohon hyvään tavoitteeseen päästäisiin

mutta tällä hetkellä meilläkin päähuomio on juuri siinä mihin edustaja kallikin viittasi minkälainen kunta olisi riittävän vahva peruskunta ja juuri tätä kriteeristöä nyt haetaan ja käydään läpi koska se ei välttämättä riitä että se yksi yksittäinen kunta on vahva peruskunta jos koko se muu alue on hyvin heikossa tilanteessa

suomalaisten vastausten perusteella suomalaiset arvostavat kunnassaan eniten sitä että siellä toimii hyvä peruskoulu ja että siellä pääsee terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle

eli pitää arvioida myös aluetta kokonaisuutena ja katsoa sitä kuntarakenteen kokonaisuutta koska välillä saattaa olla niin että jokin yksittäinen kunta on hyvin vahva mutta ikään kuin imee myös voimaa koko alueelta ja siellä saataisiin rakenteellisilla uudistuksilla lisättyä koko alueen elinvoimaa mikä on tärkeää silloin kun pyrimme järjestämään palvelut jatkossakin joka puolella suomea

edustaja jokinen otti esille viime hallituskaudella tehdyt normitalkoot ja on todellakin tärkeää se että tätä kunnissa tehtyä tuottavuustyötä edelleen jatketaan

vaikka täällä edustaja pekkarinen totesi että teillä ei ole mitään sitä vastaan että oulussa jyväskylässä kouvolassa ympäri maata on tehty näitä entistä vahvempia peruskuntia silti te samaan aikaan haluatte muuttaa nämä kunnat kotikunniksi viedä sieltä pois vastuun ja vallan maakunnille

eli pyritään edelleenkin löytämään keinoja miten voitaisiin laadukkaammin paremmin tehokkaammin järjestää näitä palveluita koska sillä on erittäin iso merkitys jatkossa

tiedämme että monissa euroopan maissa kunnan tehtävänä on nimenomaan se että siellä lähinnä toimii pormestari joka kiillottaa kunnan vaakunaa kunnantalolla

me haluamme säilyttää vallan ja vastuun lähellä kuntalaisia kunnanvaltuustoissa mutta se edellyttää nykyistä suurempia kuntia

ne ovat ilman muuta myös tervetulleita osana tätä rakenteen kehittämisprosessia koska aikoinaan usein oli niin että vesistöt yhdistivät kuntia silloin kun ihmiset liikkuivat veneillä mutta tänä päivänä usein esimerkiksi vesistö jakaa kuntaa ja sitä millä suunnalla asukkaat luontaisesti käyvät työssä ja asioivat ja saattaa olla monilla alueilla luontevaa myös se että kunta jakautuu moniin edustaja tuupainen pois ja edustaja

keskusta nosti esiin lähipalvelulain joka oli keskustalla jo eduskuntavaaleissa vaalitavoitteena ja olemmekin kyllä mielenkiinnolla nyt odottaneet jo yli vuoden milloin se keskustan lakialoite tästä lähipalvelusta tulee tänne eduskunnan arvioitavaksi kun te lujasti uskotte siihen että nimenomaan tällainen lähipalvelulaki on se tapa millä voidaan suomalaisten palvelut parhaiten turvata

arvoisa puhemies

hallituksen lähtökohta on se että kunnat jatkossakin itse vastaavat omasta palveluverkostaan ja arvioivat siinä juuri saavutettavuutta ja laatua kunnan omista lähtökohdista koska tiedämme sen että eri puolilla suomea tilanteet vaihtelevat hyvin paljon ja siinä mielessä ei välttämättä ole aina paras ratkaisu se että helsingin päästä lailla säädetään palveluiden osalta millä tavalla ne pitäisi kunnan järjestää ja mille etäisyydelle

tässä kuntakeskustelussa on käynyt varsin vahvasti selville se että oikeastaan kaikkien eduskuntapuolueiden mielestä nykyinen kuntarakenne ei vastaa tämän päivän ihmisten elämää ja tarpeita

arvoisa puhemies

tällaisessa tilanteessa kun nuorisotyöttömyys on kasvanut tärkeintä on se että ne nuoret joilla on koulutus jotka ovat vastavalmistuneita pääsevät ensimmäiseen työpaikkaan saavat työkokemusta ja ne nuoret joilla ei ole koulutusta tai se on jo vanhentunut saavat mahdollisuuden itseään mahdollisimman hyvin hyödyttävään koulutukseen

tämän voivat valtuustot parhaiten arviomme mukaan itse arvioida paikallisiin olosuhteisiin sopien mutta hallitus pitää tärkeänä sitä että kehitämme tähän liittyvää tutkimus ja kehittämis ja hanketyötä ja olemme osana kuntauudistusta valmistautuneet tukemaan kunnissa tehtävää lähipalveluiden kehittämistä ja myös suhtaudumme hyvin avoimesti erilaisiin malleihin hallinnon järjestämiseksi niin että voitaisiin entisestään vahvistaa lähidemokratiaa niissäkin tapauksissa että kunnan koko kasvaisi

se osoittaa sen että meidän kuntamme eivät kykene tällaisella rakenteella järjestämään niitä palveluita joita tänä päivänä kuitenkin odotetaan kuntien järjestävän

hallituksen mielestä julkisen vallan tehtävä on varmistaa kaikille suomalaisille asuinkunnan koosta riippumatta se että jokainen saa tarvitsemansa palvelut

sen vuoksi erityisesti ammatillista koulutusta on haluttu nyt vahvistaa ja lisätä

tuo huoltosuhteen muutos aiheuttaa isoja vaikeuksia maaseutumaisilla alueilla seuraavien vuosien vuosikymmenien aikana ja nyt on tarpeen laajentaa kuntien rahoituspohjaa parantaa niiden elinvoimaa niin että kunnat itse pystyvät järjestämään rahoituksen järjestämään palvelut oman kuntansa asukkaille

varmasti se voidaan parhaiten määritellä siten että kunnan koon tulisi olla sellainen että kunta pystyy pääsääntöisesti itse järjestämään kaikki kunnan vastuulla olevat palvelut

tiedämme että tällä hetkellä suurin osa suomen kunnista ei tähän pysty vaan ne ovat joutuneet hyvin laajasti siirtämään palvelunsa erilaisiin ylikunnallisiin organisaatioihin ja se on hämärtänyt järjestämisen ja rahoituksen yhteyttä ja vastuuta

tämän hallituksen mielestä kunta on kaikkein tehokkain demokraattisin paras tapa järjestää kuntalaisille palvelut se on paras tapa kehittää alueen elinkeinoja paras tapa suunnitella järkevällä tavalla maankäyttöä

siinä mielessä juuri peruskuntamalli jossa kuntalaisten valitsema valtuusto on se taho joka järjestää palvelut on kaikkein tehokkain ja demokraattisin malli

tällä hetkellä työryhmä jo ministeri töllin asettama työryhmä valmistelee kriteerejä ja esitystä siitä millä tavalla kokonaisvaltaisesti suunnitelmallisesti uudistettaisiin suomen kuntarakenne

kun tuo työryhmän esitys on valmistunut se esitellään kunnille pyydetään kuntien kannanottoja lausuntoja näkemyksiä tuohon esitettyyn rakenteeseen ja tämän pohjalta lähdetään laatimaan rakennelakia eduskunnalle

hallitusohjelman mukaisesti sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö sovitetaan yhteen kuntarakenneuudistuksen kanssa niin sisällöllisesti kuin aikataulullisestikin ja sen johdosta näitä prosesseja nyt rinnakkain viedään koska se on kuntien kannalta erittäin tärkeä tieto myös se arvio siitä miten ne tulevaisuudessa järjestävät koko alueellaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja näitä viedään yhtä jalkaa eteenpäin

täällä tuotiin esiin että on tärkeää se että kunnat itse tekevät nämä päätökset mutta tiedämme että se ei välttämättä ole aluetasolla niin helppoa koska se edellyttäisi sitä että kaikki alueen kunnat olisivat samanmielisiä tästä asiasta

ja kuitenkin meillä on nykyrakenteessa myös merkittävästi kuntia jotka hyötyvät olennaisesti nykyrakenteesta meillä on kuntia joilla on suuria ongelmia kymmenittäin kuntia joissa syntyy jatkuvasti vähemmän kuin kymmenen lasta vuodessa

hallituksen tärkein tavoite on se että voimme varmistaa kuntalaisille joka puolella suomea peruspalvelut myös tulevaisuudessa missä suomen ikärakenne muuttuu voimakkaasti ja rakennemuutos haastaa koko suomen alueet

ensimmäisenä eduskuntaan on tulossa kuntarakennetta koskeva lainsäädäntö joka on tarkoitus talvella kuntien kuulemiskierroksen jälkeen antaa eduskunnalle niin että se tulisi voimaan viimeistään ensi vappuna

niin ikään kuntalain uudistus on käynnistymässä ja tähän on pyydetty kaikkien eduskuntaryhmien edustajat seurantaryhmään mukaan uudistuksen tueksi ja valtionosuutta koskeva uudistus on parhaillaan käynnistymässä eli eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa seuraavien vuosien aikana erittäin monia lakeja jotka kaikki tulevat osaltaan tukemaan sitä että saamme entistä vahvemmat ja elinvoimaisemmat kunnat

täällä nostettiin esiin myös kuntien väliset erot taloudessa ja ennen kaikkea palveluiden tuotannossa ja tuottavuudessa ja on todettava että meillä on kyllä varsin suuria vaikeuksia luotettavasti mitata kuntien välillä kustannuseroja koska kunnat niin eri tavalla laskevat omia kustannuksiaan

on todella miellyttävää kuunnella tätä keskustelua täällä koska tänään salissa ovat koolla selvästikin henkilöt jotka ovat sydämestään yliopistoihmisiä ja ovat todella perehtyneet yliopistojen tilanteeseen ja myös lain sisältöön

haluan kiittää sivistysvaliokunnan jäseniä erityisesti siitä työstä mitä tänä keväänä olette tehneet tämän lain ympärillä ja kuulleet erittäin laajasti eri asiantuntijoita ja tuossa puheenjohtajan aloituspuheenvuorossa hyvin tulivat esiin nämä keskeiset painotukset jotka sivistysvaliokunta on nähnyt tärkeimpinä lain osalta

tähän osaltaan liittyy kuntien tilastointiin liittyvä työryhmä joka ensi viikolla tulee jättämään oman raporttinsa ja meillä on käynnistymässä jatkotyö missä on tarkoitus standardoida kuntien keräämää tietoa niin että sitä voitaisiin luotettavammin käyttää valtakunnan tasolla mutta toisaalta niin että myös valtuustot saisivat käytännön työvälineen näistä tiedoista joita kunta omasta toiminnastaan kerää että ne olisivat nopeammin valtuuston käytettävissä ja ne todella auttaisivat siinä kunnan kehittämisessä ja vertailussa mitä tällä hetkellä ei välttämättä pystytä takaamaan

juuri kuten tuossa tuli jo esiin olennaisintahan tässä yliopistolain uudistuksessa on se että tämä on nimenomaan talouden ja hallinnon uudistus

on todella tärkeää huomata kun puhutaan tuosta työryhmän tekemästä kuntarakenneselvityksestä että työryhmähän esitti omassa raportissaan kuntajakoselvitysalueita

ainoa muutos niiden osalta on se että tuo elinikäinen oppiminen toiminta ajatuksena on kirjattu nyt lakiin mutta se ei sinänsä ole uusi tehtävä vaan se on se idea jolta pohjalta toiminta tulisi suunnitella

toisaalta tämä on myös merkittävästi kuntien tuottavuutta parantava hanke koska tällä hetkellä kunnat keräävät hyvin eri tavalla eri tilastoja ja siihen menee tavattomasti aikaa ja resursseja

se ei siis tehnyt esitystä siitä että suomeen pitäisi muodostaa tällainen kuntarakenne tai kuntakartta vaan esitti että näillä alueilla kannattaisi tehdä selvitys siitä mitä hyötyjä voitaisiin saada jos kunnat yhdistyisivät

se että tällä hetkellä elämme taloudellisesti hyvin tiukkoja aikoja ei ole lainkaan saanut valtiota epäröimään kuitenkaan tämän yliopistouudistuksen edessä

pystymme näin myös tehostamaan kuntien toimintaa ja tukemaan sitä omaehtoista kehittämistyötä

valtio on varautunut todella mittavasti rahoittamaan yliopistolaitosta koska näemme että se on yksi merkittävimmistä tulevaisuussatsauksista joita suomessa voidaan tehdä

täällä tuli esiin edustaja hiltusen puheessa juuri mahdollisuus kansanäänestykseen

se että annamme kaikille suomalaisille yliopistoille mahdollisuuden kehittää itseään nousta tutkimuksen koulutuksen huipulle vie parhaalla mahdollisella tavalla suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin

siinähän asukkaat myös tarvitsevat kyllä tiedon siitä mitä kuntien yhdistyminen tarkoittaisi heidän palveluidensa kannalta miten hallinto järjestettäisiin tuossa uudessa kunnassa miten siellä voisi vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin

vasta tällaisen perusteellisen selvityksen jälkeen missä kunnanvaltuustot ovat mukana missä kunnan henkilöstö on mukana suunnittelemassa arvioimassa sitä ja missä asukkaat ovat vuorovaikutuksessa mukana voidaan paikallisesti arvioida sitä olisiko tästä hyötyjä ja kannattaisiko yhdistyä

se että yliopistot tähän saakka ovat toimineet valtion tilivirastoina on tehnyt niiden toiminnasta varsin jähmeää eikä yliopistoilla ole ollut mahdollisuutta haluamallaan tavalla painottaa tiettyjä tutkimuksen ja koulutuksen aloja ja joustavuus jota tämän päivän tutkimustoiminta vaatii on puuttunut

tuo työryhmähän esitti että asetettaisiin valtiovarainministeriön kustannuksella erityinen selvittäjä näille alueille mutta hallitus on halunnut pitää tämänkin mahdollisuuden auki että kunnat voivat myös itse halutessaan lähteä tekemään tätä selvitystä

nyt kun saamme kaikkien kuntien lausunnot ja palautteet näemme sen kokonaisuuden minkälainen tahto ja valmius kunnissa on nähdäänkö siellä ylipäätään oikeana tuota työryhmän esittämää viiteryhmää vai onko kunnilla joitain muita näkemyksiä oman alueensa luontaisesta yhteistyöstä

se että valtio varautuu voimakkaasti panostamaan yliopistoihin näkyy ennen kaikkea siinä että valtio lähtee pääomittamaan yliopistoja

siinä mielessä tämä on ollut erittäin hyvä ja meille hallitukselle on tietysti tärkeää se että pystymme nyt kokoamaan huhtitoukokuussa kaikkien kuntien lausunnot ja näkemykset ja arvioimaan sen pohjalta juuri tätä jatkoa

joka tapauksessa se käytännön toteuttamisvastuu on aina siellä paikallistasolla ja siksi on tärkeää että asiaan pystytään paneutumaan riittävästi kaikkien kuntien valtuustoissa ja siellä paikallisesti arvioimaan juuri ne hyödyt joita voitaisiin ehkä saada jos voimat yhdistettä

on huomattava kun viittasitte tuossa näihin lainoituskysymyksiin että jatkossakin valtio nimenomaan rahoittaa kaiken lakisääteisen toiminnan jota yliopistot suorittavat ja kaiken julkisen toiminnan siellä

kiinteistökysymyksissä lainoitus saattaa tulla eteen mutta silloin lainan ottaa kiinteistöyhtiö ei yliopisto itse ja valtiohan on mukana kiinteistöyhtiöissä yhden kolmasosan osuudella

taloudellinen muutos on sillä tavalla suuri yliopistoille että ne eivät voi enää jatkossa sitten käyttää valtiokonttorin momenttia vaan niiden täytyy varmistaa se että kassoissa on riittävästi rahaa palkkojen ja vuokrien maksuun

siihen varaudutaan sillä että valtiopääomittaja siirtää kassoihin rahoitusta mutta olennaista on tietysti se että laissa on turvattu tuo perusrahoitus jatkossakin ja ennen kaikkea se että indeksimuutoksia vastaavasti sitten vuosittain nostetaan

jatkossa tarkoitus on että hallituskausittain käydään yliopistojen kanssa neljän vuoden välein keskustelut ja muutoin yliopistojen rahoitus valtion budjetissa siirtyy yhdelle momentille ja siitä rahoitetaan suoraan yliopistot ja erilainen hankerahoitus opetusministeriön puolelta poistuu

rahoitus siirretään suoraan yliopistoille ja ne itse tekevät strategisia valintoja entistä enemmän siinä mihin tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta halutaan suunnata ja mitkä ovat niitä yliopistomaailman kannalta tarpeellisia hankkeita

se että taloutta ollaan näin merkittävästi uudistamassa edellyttää myös sitä että hallinto vahvistuu ja muuttuu koska nyt yliopistojen hallitusten vastuulla jatkossa on akateemisten asioiden lisäksi myös henkilöstöhallintoon ja talouteen liittyvät kysymykset

lain lähtökohtana on se että kenenkään asema ei tästä johtuen heikkene vaan kaikki jatkavat virkasuhteen sijasta työsuhteessa ensi vuoden alussa ja ovat työsuhteessa nimenomaan omaan yliopistoonsa

arvoisa puhemies

kuinka pitkään puheenvuoroon on mahdollisuus

arvoisa puhemies

tavoitteena on tämän kokeilun ansiosta nyt sitten myös tätä tilaisuutta parantaa koska osa tätä erasmus mundusta on nimenomaan stipendijärjestelmä joka on tarkoitettu kattamaan mahdolliset lukukausimaksut sitten opiskelijoilta

sen johdosta ei ole nyt syytä pelata aikaa ja aikailla vaan nyt täytyy rivakasti laittaa rakenteita kuntoon että ehdimme uudistaa palvelujärjestelmät siten että olemme valmiita tähän todella isoon haasteeseen joka meillä on edessä

mutta aivan kuten sivistysvaliokunta edellytti tähän tullaan kriteerit ja seurantaryhmä nyt asettamaan syksyn aikana ja kokeilun tuloksia voidaan näin myös arvioida

osa tosin näitäkin kritisoi mutta tiedämme että suomalaisessa kuntahistoriassa kuntien vapaaehtoiset liitokset ovat aina vaatineet valtion vauhdittamista

meillähän jo viime vuonna tuli voimaan ryhmille suunnattu mahdollisuus eli yliopistot voivat tilauskoulutusta järjestää ryhmille aivan tutkintoon johtavaa koulutusta

on olennaista että pyrimme myös mukaan tuonne kansainvälisille koulutusmarkkinoille tältäkin osin ja testaamme kuinka kilpailukykyisenä ja houkuttelevana suomalaista koulutusta pidetään siellä

voimme näin myös kehittää oman koulutuksemme laatua tältä osin mutta olennaista on että suomalaisille opiskelijoille ja eurooppalaisille suomessa opiskelu jatkossakin on maksutonta

eivät kolmesataa suomalaista kuntaa yksin näitä selvityksiä tee vaan jokaisen on haettava ympäristöstään ne omat selvityskumppanit joiden kanssa lähdetään hakemaan mallia ja arvioita siitä voitaisiinko olla yhdessä enemmän kuin osiensa summa

parhaillaanhan yliopistot samoin kuin ammattikorkeakoulutkin tekevät omia strategioitaan missä ne tulevat esittämään omia painopistealueitaan mihin haluavat tutkimusta ja koulutusta tulevaisuudessa painottaa

tämä lainsäädäntö nimenomaan velvoittaa kunnat selvittämään mutta kuntien valtuustot päättävät sen pohjalta haluavatko yhdistyä vai eivät

aivan kuten täällä tuli esiin kansainvälistyminen on yksi suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen tärkeimmistä kehittämisen alueista joskin viime viikolla julkistettu akatemian rahoittama tutkimus osoitti että korkeakoulumme ovat kyllä kansainvälistyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana todella paljon

näin ollen muun muassa nuo taloudelliset vaikutukset joita täällä haluttiin saada selville selviävät nimenomaan kunkin liitosselvityksen yhteydessä koska tiedämme että eri alueilla on saavutettavissa hyvin erilaisia hyötyjä

suuri ansio tästä kuuluu eu jäsenyydelle jonka ansiosta suomalaiset korkeakoulut ovat paremmin verkottuneet euroopan laajuisesti mutta vielä on tekemistä tällä saralla

kuntien tämänhetkiset palvelujärjestelmät ja rakenteet vaihtelevat huomattavasti samoin kuin ne mahdollisuudet mitä vaikkapa maankäytön liikenteen asumisen näkökulmasta infran näkökulmasta investointien kannalta on eri alueilla saavutettavissa

myös yliopistojen rahoitusmalli tulee ensi vuoden alusta uudistumaan eli jatkossa määrällisten tavoitteiden sijasta laadulliset kriteerit tulevat painamaan entistä enemmän

näin ollen jokaisella alueella tuossa liitosselvityksessä täytyy erityisen perusteellisesti juuri arvioida sitä mitä taloudellisia hyötyjä kyseisellä alueella voitaisiin saada aikaan

arhinmäki väitti tuo esitys piti sisällään nimenomaan paljon perusopetuksen tasa arvoa edistäviä elementtejä joita olivat muun muassa se että minimituntimäärää olisi nostettu

arvoisa puhemies

aina silloin kun lähdetään tekemään kuntaliitosselvitystä on tärkeää että niin kunnan asukkaat kuin henkilöstökin ovat päättäjien ohella tiiviisti mukana tuossa prosessissa ja saavat riittävästi tietoa siitä mitä hyötyjä tai haittoja tuosta yhdistymisestä voisi olla nimenomaan palveluiden järjestämisen kannalta ja ilman muuta osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta miten suuremmassa kokonaisuudessa turvataan nämä mahdollisuudet

kun ihmiset eläköityvät työssä käyvää väkeä on yhä vähemmän ja muuttoliike näkyy isoina rakennemuutoksina alueilla se tarkoittaa sitä että meidän on uudistettava myös näitä kuntarakenteitamme niin että pystymme varmistamaan ihmisten palvelut jatkossa

myös lasten hyvinvointia olisi edistänyt se että liikuntatuntien määrää olisi kyetty lisäämään ja samalla lisäämään myös taito ja taideaineiden asemaa koska sillä on erittäin suuri merkitys lasten hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kannalta

kunnathan ovat myös alueensa asukkaiden identiteettiyhteisöjä ja niillä on palveluiden järjestämisen lisäksi myös tärkeä velvoite ja tehtävä kehittää omaa aluettaan ja sen elinkeinoja kehittää omaa paikallistalouttaan

alusta astihan lähtökohta on ollut se että tämän kuntarakennelain täytyy olla se ensimmäinen lainsäädäntö millä laitetaan kuntapohjaisen järjestelmän perusta kuntoon niin että sen päälle voidaan rakentaa tulevaisuuden kannalta hyvin toimiva sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä ja siihen muun muassa voidaan sovittaa hyvin yhteen tuo kuntien rahoitusjärjestelmä